luin läpi näitä talousarvioaloitteita ja törmäsin littoistenjärven tilan parantamiseen johon edustaja lohela esittää lisämäärärahoja

olen hieman hämilläni tästä koska tämä asia ei ole missään jaoksen kokouksissa tullut esiin ja siitäkin syystä että olen kaksi vaalikautta kunnanvaltuuston puheenjohtajana edistänyt tätä asiaa erittäin määrätietoisesti ja olemme tehneet hyvää yhteistyötä kaarinan kaupungin kanssa ja luottaneet professori sarvalan asiantuntemukseen

siellä on tehty hoitokalastusta kosteikon laskuojan suunta on käännetty järvestä poispäin sadevesiä varten on tehty laskeuma allas ja samoiten päätös siitä että kemikaalilupa haetaan ja se kemikaalilupa tuli vastikään

ministeri varmaan kertoo minulle onko syytä ruveta pontevasti taas eräänlaisiin toimenpiteisiin